niinpä hallintovaliokunta katsoo että rahankeräyslakia on muuttuva toimintaympäristö huomioon ottaen tarpeen tarkastella piakkoin uudelleen

kauppaketjut pystyvät tekemään miljoonainvestointeja tulorahoituksella mutta maanviljelijöiltä leikataan investointitukia pakottaen heidät näin hyvin pääomavaltaiseen viljelyyn

kuitenkin ne kysymykset jotka koskevat näitä rahankeräyslain perusteita vaativat perusteellista selvitystyötä ja tähän ei valiokuntakäsittelyn yhteydessä ole ollut mahdollisuuksia

kriisimaat ovat sopeutuneet elämään muiden euromaiden avustamina koska niissä on huomattu ettei jäsenvaltioita jätetä yksin kamppailemaan taloutensa kuntoon saattamiseksi

minäkin kannatan kuten täällä edustaja karimäki sanoi

jatkuva metsänhoitoon ja kyllähän jatkuvia hoitohakkuita tämmöisiä pehmeämpiä metsänhoitomenetelmiä mutta kyllä täällä ikävä kyllä hallituspuolueitten suusta sekä täältä oikealta että vasemmalta on kaikunut viesti ja huoli metsäteollisuuden tilanteesta että sinne riittää raaka ainetta

hyvä näin mutta tässä on myös hyväksikäyttämisen mahdollisuus

myöskin on katsottu joukkorahoituksen sijoittuvan rahoitusmarkkinasääntelyyn mutta myös muun muassa kuluttajansuojan piiriin

sisäministeriössä selvitetään parhaillaan tämän lainsäädännön kehitysnäkymiä ja muutostarpeita joita hallintovaliokunta kiirehtii tässä mietinnössään

tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen ja siihen sisältyy nimenomaan näitten lakialoitteitten ja toimenpidealoitteen hylkääminen ja valiokunnan yksi muutosehdotus koskien keräystarkoitusta ja yliopistoja koskevaa rahankeräystä johon sivistysvaliokunta myös yhtyi omassa lausunnossaan

siksikään en täysin ymmärrä tätä huutoa metsäteollisuuden puolesta

hakkuusäästöjä pantataan suotta sillä oikea aikaisilla hoitohakkuilla voimme parantaa myös metsäteollisuuden raaka ainetta ja sen saatavuutta mekaanisesta puunjalostuksesta ja puurakentamisesta puhumattakaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

minullekin tämä lakiesitys on aivan mieluinen samoin kuin täällä salissa käyty vahva arvopohjainen keskustelu tänä iltana

euroon liittymisen jälkeen kreikan uskottavuus lainanottajana parani niin että eun valvonnan puutteessa se pääsi velkaantumaan käsittämättömän helposti ja paljon

myöskin pääministeri katainen on todennut tiedotusvälineille ettei hän tiedä mitä tapahtuu jos espanjaa ei rahoiteta elikkä suomi laivaa ajetaan sumussa

itsekin opettajana ja kolmen lapsen äitinä ymmärrän että tämän lain tarkoitus on turvata koulurauhaa ja nyt esitetyt keinot ovat mielestäni aivan asiallisia ja turvaavat lapsen oikeutta turvalliseen oppimisympäristöön ja ennen kaikkea oppimiseen

ongelmien paljastuttua kärsivä kansa on tullut kaduille

italia syyttää suomea korkojensa noususta

kuuluvatko ammattisijoittajien ja pankkiirien vastapuolena lainoja nostaneet politiikan untuvikkoihin vai häikäilemättömiin saalistajiin joilla ei ole ollut tarkoitustakaan maksaa lainoja takaisin

edustaja ihalainen luetteli juurikin niitä keinoja joilla aikanaan varmasti ajateltiin torjua emuun liittymisen riskejä kun suomella ei olisi itsenäistä raha ja valuuttapolitiikkaa

tämä on tilakohtaisesti ratkaisu vallan siirtymisestä pois ja minusta jopa halventavaa suomalaista maanviljelijää kohtaan ja erityisesti perheviljelmän periaatteidenkin vastaista

eli ei ole millään tavalla järkevää oppimisen kannalta eikä oikeinkaan että koulussa jo täytyy poliisin keinoin esimerkiksi tutkia reppuja tai puuttua asioihin vaikka ymmärrän kyllä ja näin vahvasti onkin että koulupoliisin toiminta on kasvattavaa ja ennalta ehkäisevää ja yhteistyötä kotien ja koulun ja myöskin siis poliisin välillä

päätöksenteon peittyminen brysselin käytäville hämmentää

palaan hetkiseksi historiaan

meiltä taloudellista tukea vaativat maat joissa eletään vähempien asumiskustannusten luonnonolosuhteissa elikkä nämä maat voisivat hoitaa itse elämisensä jos verottaisivat sen mukaan kuin niiden omat kulut edellyttävät puhumattakaan harmaasta taloudesta ja arvonlisäveron kiertämisestä

emu jäsenyyden myötä ongelmaksi saattaa muodostua sopeutuminen sellaiseen kilpailukykyä odottamattomalla tavalla heikentävään häiriöön jota on totuttu hoitamaan devalvaatiolla

näin isien pellonraivaustyö mitätöidään hyvin ylimalkaisesti

mistä tämän hallituksen viisaus on peräisin jos sen toimien voidaan jo nyt todeta johtavan suomea uuteen talouskatastrofiin jota maksavat myös lastemme lapsetkin

koulupoliiseja niukkenevissa resursseissa ei tietenkään riitä joka organisaatioon joten sinänsä kyllä on aivan kannatettavaa että tavallaan tätä toiminta aluetta sitten voidaan laajentaa ja toivon tietenkin että koulupoliisitoiminta voi kokeiluna jatkua

rahoittaessamme espanjan pankkeja ne kykenevät maksamaan sijoittajien varat takaisin jotta sijoittajat voivat jatkossa ostaa pakkomyyntiin tulevat pilahintaiset kiinteistöt sijoitusyhtiöilleen ja itselleen

kiander kysyi myös seuraavasti

eli kyllä meidän mielestäni tulee puuttua kännyköiden käyttöön koulussa vaikkapa nyt tavallaan lainkin keinoin mutta minä näen asian niin että emme me voi olla kasvattamassa työelämässä jatkuvasti matkapuhelinta räpeltävää ikäpolvea

köyhyydessä elävä kansa ei ole saanut tukipakettien johdosta taloustilanteeseensa helpotusta ja työttömyysluvut ja mielenosoitukset jatkavat kasvuaan

ei se esimerkiksi ole soveliasta hoitotyössä vaikkapa nyt infektioiden leviämisen kannalta että siellä se kännykkä on niin tärkeä etteikö sitä voitaisi ajatella toisinkin käytettäväksi

en silti usko eun olevan yhteisö joka jättää jäsenmaansa heitteille mutta sen on kuunneltava myös todellisia vastuunkantajia eli tavallisia veronmaksajia

jos maan talous saataisiin avustuksin tasapainoon niin mistä tulevat sitten ne varat joita kreikka tarvitsee investointiensa saavuttamiseksi siihen kuntoon että taloudella on edes mahdollisuus kasvu uralle

euroskeptikkona minun on todettava että totta kansallinen valuutta olisi minulle mieluisampi vaihtoehto ja valuuttakurssin korjaus velanottoa ja palkkajoustoja mieluisampi vaihtoehto

olen myös kohtalaisen varma siitä että tällä lailla voidaan parhaimmillaan kiinnittää huomiota siihen mitä edustaja mäkisalo ropponen toi esille elikkä erilaisten oppijoiden tarpeisiin

kannatan edustaja soinin tekemää esitystä

tässä esityksessä ehdotetaan että eduskunta hyväksyisi suomen ja sveitsin välisen sopimuksen turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta sekä sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

erilaisissa oppijoissa me voimme hukata suunnattoman määrän oppimiskapasiteettia kun emme näitä henkilöitä huomaa mutta meillä on aivan taatusti opetuksen välineitä heitä varten

rahaa on kiinni tuottamattomissa seinissä pois muun muassa tuottavasta tuotannosta jolloin se ei lisää verokertymää jota tarvitaan

täällä on esitetty myöskin kuten kiander tutkimuksissaan vaihtoehdoksi monien muiden lisäksi julkisen sektorin investointeja mutta niitä voidaan tehdä vain rajoitetusti

tässä on taustalla se että pyrkimyksistä huolimatta ei ole saatu aikaan monenkeskistä kansainvälistä tietoturvasopimusta joten näin ollen joudutaan solmimaan edelleen kahdenvälisiä sopimuksia

meidän kasvatustieteemme tutkimuksen taso on korkea ja sillä varmasti pystytään vastaamaan niin tutkimuksen kuin didaktiikan keinoin oppimisen tason parantamiseen ja onhan toki perinteisestä frontaaliopetuksesta siirrytty erilaisiin toiminnallisen oppimisen menetelmiin

minä kyllä kannatan lämpimästi siis homekoulujen korjaamista päiväkotien rakentamista pohjoissuomaisesta hirrestä hirsi ja puurakentamisen edistämistä mutta emme me niitä rakennuksia tuottamattomia seiniä voi loputtomiin rakentaa

tarkoitan että siis päiväkoti ja koulu ovat tuottavia seiniä siis sivistys on tuottavaa suomessa mutta tiet ja seinät eivät riitä kuten euroopassa on nähty

tässä on tarkoituksena varmistaa sellaisen osapuolten välisessä yhteistyössä vaihdettavan tai syntyvän turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen jota vaihdetaan ja tuotetaan maiden välisessä yhteistyössä erityisesti ulko puolustus turvallisuus tiede ja yritysasioissa sekä teknisissä asioissa joihin liittyy kansainväliseen yhteistyöhön perustuen salassa pidettäviä tietoja joiden luvaton paljastaminen voi aiheuttaa vahinkoa yleisille eduille koskien näitä osapuolia

tässä jos missä me tarvitsemme kosolti sitä niin sanottua pedagogista rakkautta ja muistakaamme että häiriökäyttäytyminen voi olla monesti myös hätähuuto lapselta tai nuorelta

joudutaanko lopulta mahdottomaksi paisuneen velkakriisin edessä turvautumaan setelirahoitukseen joka voi johtaa hyperinflaatioon ja rahaliiton romahtamiseen

hallintovaliokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen ja lakiehdotuksen muuttamattomana ja tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen

yleiskeskustelu on päättynyt

häpeärangaistukset syövät helposti enemmän kuin ne itsessään rakentavat

kun edustaja louhelainen otti täällä esiin koulunkäyntiavustajien valtuudet puuttua tämmöisiin häiriötilanteisiin niin näkisin kyllä tärkeänä että sivistysvaliokunta keskustelisi näistä perusteellisesti koska koulunkäyntiavustajat ovat kyllä mielestäni aika tiivis osa kuitenkin sitä pedagogista yhteisöä kasvattavaa yhteisöä siellä oppimisympäristöissä ja täällä on sivistysvaliokunnan jäseniä paikalla joten jätän nämä terveiset heille

meillä ei ole takeita siitä että harmaan talouden torjunta tehostuu

arvoisa puhemies

metsäperusteinen vihreä biotalous on ollut menneisyydessä suomen talouden kivijalka ja uskon että tulevaisuudessa myös osaamme jalostaa biomassaa korkean jalostusarvon tuotteeksi vientituotteeksi edelleenkin

laissa annettaisiin räjähteiden lähtöaineiden nimenomaan markkinoille saattamisesta ja käytöstä annettua euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät kansalliset säädökset koskien toimivaltaisia viranomaisia lupajärjestelmän perustamista muutoksenhakua sekä räjähteiden lähtöainerikkomusta

sopimuksia kunnioittavat jäsenmaat joutuvat vaikeuksiin ulkopuolisten aiheuttamista syistä

esityksessä ehdotetaan lisättäväksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin säännös oikeudesta tallentaa poliisin hallintoasiaintietojärjestelmään lähtöainelupaa koskevat tiedot

vaikka nyt ei puhutakaan kauhean suurista volyymeistä niin minun mielestäni jokainen kotimainen uusi suomessa pysyvä työpaikka on kullan arvoinen eli biotalouden työpaikat ovat kotimaisia ja pidetään siitä huoli

arvoisa puhemies

euroopan unionin yleistä kalastuspolitiikkaa koskeva lainsäädäntö todellakin on laaja ja yksityiskohtainen ja on aivan päivänselvää että tälläkin kansallisella soveltamisella vain todennäköisesti saadaan lisää byrokratiaa aikaan

eli ehdotetulla lailla annetaan neuvoston asetuksen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset joilla pyritään rajoittamaan yksityisten henkilöiden pääsyä tiettyjen räjähteiden lähtöaineisiin mutta asetus ei koske ammattikäyttöä

arvostan edustaja piiraisen suoraa puhetta ja toivetta oppositiolle että ymmärretään tätä ratkaisua mutta kyllähän se vähän vaikeaa on siinäkin mielessä että oppositio on tehnyt omat varjobudjettinsa ja ne ovat kuitenkin tasapainotettuja suurelta osin

toki jos se palvelee sitä kautta kuten edustaja rundgren otti esiin että kansainvälistä valvontaa voidaan lisätä ja saadaan sillä sitten helpotusta nimenomaan juuri puolan jopa ryöstökalastukseen se on vain hyvä

asetuksessa tarkoitetut aineet luetellaan asetuksen liitteessä jossa myös määritellään pitoisuuksien raja arvot joita korkeammat pitoisuudet kuuluvat asetuksen soveltamisalaan

kävin viikonloppuna kainuussa juuri siellä piiraisenkin maakunnassa ja muuallakin maakunnissa varmasti tämä taksiasia on sellainen joka puhuttaa